eli sen takia minusta tuo edustaja jungnerin huoli on erittäin aiheellinen ja on syytä pitää valtiovarainministeriön esityksestä joka tuossa laissa on kiinni juuri siltä osin että nämä summat eivät ole aina joka vuosi suoraan verrannollisia vaan silloin on se loppu taattu eduskunnan päätöksellä että se on sitä toisenlaista budjettirahoitteista

sellainen politiikka joka lähtisi siitä liikkeelle että vain tehdään säästöjä ja kun ne konkretisoituvat katsotaan ketkä pysyvät kasassa ei ole vastuullista politiikkaa jos samaan aikaan ollaan huolissaan siitä säilyykö yksikköverkko

on hyvin pitkä voimassaoloaika ja kun ne tuotot suhteutetaan niin sitä kautta me saamme noin promillen kustannuksen vuosittaisesta liikevaihdosta

mutta asiavirhe oli aika merkittävä siellä nimittäin en tiedä mihin edustaja kataisen tiedot perustuivat mutta kyllä tämä on niin kuin kaikki tänne tuodut esitykset kuthanekin käsittelemä eli kuntatalouden näkökulmasta hallitus on tarjonnut mahdollisuuden myös kuntaosapuolelle tulla lausumaan niistä esityksistä joilla olisi suoria kuntataloudellisia vaikutuksia ja tältä osin kuthanek on asiaa käsitellyt

nyt on kysymys siitä haluammeko me taata että ympäri suomea niissäkin kunnissa joissa yksikkö ei muuten säilyisi se säilyy sillä edellytyksellä että tehdään kokonaisharkinta koko valtakunnan näkökulmasta katsottuna että kaikki nuoret pääsisivät kouluun myös lapissa

minusta meidän pitää myöskin nähdä se kokonaisuus missä me elämme ja sitä kautta pidän sitä kuitenkin kohtuullisena suhteessa niihin toteutuneisiin huutokauppoihin joita maailmalla on järjestetty

toinen kokonaisuus josta tänään keskusteltiin hyvin paljon oli se miltä tulevaisuus näyttää viestintäpolitiikan suhteen ja miten yle mahtuu tuohon roolitukseen mikä on julkisen palvelun tehtävä tuossa roolituksessa

haluaisin vielä tässä terävöittää tätä sosialidemokraattien näkemystä lautamiesjärjestelmän käytöstä ja sen laajuudesta

tämän varmistamiseksi olemme myös rahoituslaissa turvanneet sen että tämä vanha niin sanottu pienten lukioiden lisä korvautuu saavutettavuuskorotuksella ja se vielä korotetaan syrjäisyyskertoimella

ensinnäkin toisin kuin tässä nyt on todettu niin kyllä hallituksen päätavoite tässä esityksessä on ollut lautamiesten käytön selkeä vähentäminen

niin kuin viimeksi keskustelimme railakkaasti jo näistä mikkiasioista totean että kun minulle esitettiin vaatimuksia siitä että minä loisin korvausjärjestelmän niin on hyvä sanoa että meidän repertoaariimme ei kuulu tämä puoli

myös on korostettava että kun nämä viedään aina etukäteen hyväksyttäviksi jotta sitten hallitus voi ottaa näihin vielä kantaa käytännössä siinäkin vaiheessa se evästys painaa kun ne eivät ole valmiiksi jo päätettyjä esityksiä niin sen jälkeen olen vielä ministeri risikolta joka on kuthanekin puheenjohtaja varmistanut ettei tässä ole mitään sellaista näkökulmaa joka tarvitsisi sitten näiden pienien hienosäätöjen jälkeen kuthanekin käsittelyä ja siitä meille muodostui kyllä yhtenäinen käsitys

siitä käyttivät hyviä puheenvuoroja sekä edustaja kantola että satonen myöskin edustajat mattila ja virolainen grahn laasonen ja taisi hongistollakin siinä olla pari sanaa heinosen lisäksi sanottavana

tästä syystä johtuen tätä on sitten perusteltu myös tällaisilla kustannussäästöillä joita voidaan kohdentaa käräjätuomareiden lisäpalkkaamiseen

siltä osin pidän tätä varsin onnistuneena ratkaisuna sen turvaamiseksi että myös pienet yksiköt koko suomessa voitaisiin turvata

jos se minusta ollenkaan riippuu niin minusta eduskunnan pitäisi olla erittäin kiinnostunut siitä miten esimerkiksi tvn tulevaisuus tulee muuttumaan seuraavien vuosien ja seuraavan vuosikymmenen aikana

arvoisa puhemies

pahoittelen puhemies jos näin tunteikkaasti puhun mutta näistä yksiköistä on otettu hyvin paljon yhteyttä että jos kunta ei turvaa niin edes valtiovalta turvaisi

se on valtavan iso poliittinen päätös silloin kun jokainen meistä suomalaisista katsoo televisiota keskimäärin kolme tuntia päivässä jokainen meistä kuuntelee radiota keskimäärin kolme tuntia päivässä

mutta hyvää oli kuitenkin se että edustaja ahvenjärvi peräänkuulutti myös tätä tiekarttaa eli ne jotka tässä salissa ovat olleet sillä kannalla että esityksestä puuttuu piirteitä ovat peräänkuuluttaneet juuri tätä kelpoisuuskeskustelua ja mitoituskeskustelua

se on pöyristyttävä väite sen takia että me olemme systemaattisesti olleet mukana tässä kansainvälisen yhteisön operaatiossa auttaa afganistania ja niin me olemme ja seisomme täällä sitä yhä tukemassa

no sitten haluan kiinnittää huomiota myöskin siihen että me sosialidemokraatit olemme selkeästi lähteneet siitä että riita asioissa näillä lautamiehillä on selkeä hyötyarvo ja toivomme että lautamiehet kuitenkin näihin riita asioihin olisivat jääneet toisin kuin nyt tässä esitetään

silloin iso kuva on se miten me haluamme nähdä tulevaisuuden ja haluaako eduskunta antaa sanansa siihen miten me menemme tulevaisuudessa näihin haasteisiin ja mikä on ylen rooli ja paikka tässä

olen itse sitä mieltä että ne ovatkin merkittäviä asioita mutta silloin tarvitaan koko eduskunnan tiekartta siihen miten tulevien hallituskausien aikana pidämme yhteisenä poliittisena päämääränä että näitä resursseja tullaan käyttämään tiekartan mukaisesti siihen että asioita saadaan myös kelpoisuuksien ja mitoitusten osalta korjattua

esimerkiksi esititte suoran kysymyksen hdn tulevaisuudesta tai ylipäänsä siitä minkälaisilla teknologioilla jatkossa katsotaan televisiota ja miten se vaikuttaa meidän kanavatarjontaan

arvoisa puhemies yleisesti voi todeta että täydennysesitys on saanut paljon realistisemman otteen talouskehitykseen ja sen ongelmiin kuin hallituksen aikaisemmat esitykset

lisäksi mitä tulee näihin listarikoksiin on kiinnitettävä huomiota erityisesti juuri siihen millä kriteereillä tämä rikostyyppien luettelo tehdään ja mitkä rikostyypit pitäisi tässä luettelossa todellisuudessa olla

eli käytännössä valtiovarainministeriö ei nähnyt sitä tarpeelliseksi vaan lähti siitä että nämähän menevät vanhaksi nämä luvat ja sitä kautta ei voi antaa siitä mitään korvauksia kun lupa vanhenee ja sitä kautta tätä asiaa ei otettu enää periaatepäätökseen mukaan

kuitenkin yhteinen tahtotila oli se että yhden tuomarin toimintavaltuuksia ei saisi laajentaa sellaisiin rikoksiin joita pidetään vakavina tai yhteiskunnallisesti merkittävinä

miksi ministeri pyysi että oppositiokin tulisi mukaan niin sanotusti korjaamaan tämän esityksen puutteita

on oikein meillekin kysyä mitä tämä tarkoittaa

edustaja tynkkynen puhuitte siitä hartausohjelmien asiasta myöskin jo siinä debatin aikana ja silloin en pystynyt siihen vastaamaan mutta keskustelua täälläkin on ansiokkaasti käyty

me oletimme tietysti omalta osaltamme että okm esittäisi tätä määrärahaa budjettineuvotteluissa ja näin ei käynyt

niin hartausohjelmat kuin kielikysymyksetkin olivat tässä isossa paketissa mukana

voidaanko korjata kelpoisuuksia jopa siihen että jatkossa puolet olisi lastentarhanopettajia päivähoidon piirissä alan intresseistä riippuen

tämän päivän uutiset kertovat että suomen pankin pääjohtaja erkki liikanen varoittaa jo meitä poliitikkoja siitä että valtion lainanotollakin on rajansa

ylehän on ollut aika kovassa kierteessä ja on hyvä aina kun tarkastellaan tuota rahoitustasoa todeta niille jotka ajattelevat että ylellä ei ole ollut koskaan tarvetta säästämiseen ja että tällä rahoituskehyksellä kysymys olisi jostain suuresta ekstrasta

en tunne kyllä yhtään kuluttajaa suomessa joka pitäisi tätä annettua ehtoa kohtuullisena

eli näihin puutteisiin näihin että kelpoisuusvaatimuksiin ei ole tehty tässä muutoksia viittasin kun totesin että olen toivonut että koko eduskuntaryhmien väellä keskustellaan vielä siitä löytyykö tällaista tiekarttaa jossa näihin halutaan ottaa kiinni

siksi haluaisinkin kysyä ministeri braxilta ja ministeri kiviniemeltä miten te tulkitsette kuluttajasuojalakia ja oikeustoimilakia nimittäin nämä sisältävät seuraavat kirjaukset sopimusehtojen säätelystä

arvoisa puhemies täydennysesityksen oudoin elementti mielestäni liittyy kuitenkin siihen että vaikka yleiset perustelut antavat odottaa kuntatalouden ongelmiin ja vaikeaan työllisyystilanteeseen puuttumista silti konkreettisia suuria toimenpiteitä esityksen muista osista ei löydykään

on parlamentaarinen tahto määritellä julkisen palvelun tehtävät niin että ne ovat nykyistä tasoa hieman laajemmat tuon rahoituskehyksen puolesta

arvoisa puhemies

se ei ole kokonaan kehittyvä yle rahoitus mutta kuitenkin pikkuisen parempi kuin tämä nykyinen tila ja se tietenkin asettaa sitten aivan toisenlaisia vaatimuksia suomalaisen ohjelmistotuotannon säilyttämiseen sen tuottamiseen mutta myöskin tilaamiseen

jos sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta

arvoisa puhemies

siltä osin asiat ovat tuttuja

on ehdottoman tärkeää nähdä niin kuin mekin vastalauseessa esitämme että tämä valmistelutyö mitä tässä on tehty on ollut varsin puutteellista niiltä osin miten ihminen tulee kuulluksi ja miten nämä tahot tulevat kuulluksi miten valitusoikeus menee ja miten tämä liittyy aluehallintoon mutta itse tämä esitys joka tähän lakiin sisältyy on ollut kannatettava

tämä oikeus on kuluttajalla myös sopimuksen synnyttyä ja jälkikäteen

arvoisa puhemies

joko olemme valmiit näiden mitoitusten muuttamiseen ja lähdemme siitä että niiden pitäisi olla tässä kokonaisesityksessä kun tämä toinen vaihe aikanaan valmistuu tai sitten niitä ei oteta mukaan

olen siitä kyllä hiukan pahoillani että kun me eduskunnassa saamme näin valtavan ison kompromissin aikaan niin me käytämme nyt valtavan paljon voimavaroja siihen että me käymme keskustelua siitä mikä olisi sellainen veroneutraali ja yhteisöjä yhdenvertaisesti kohteleva malli

mikä on kohtuutonta ja mikä on kohtuullista

tässä parlamentaarisessa käden ojennuksessa joka tässä tehdään on tietysti toivottu että se menisi tämän suomalaisen kulttuurin säilyttämiseksi

ensinnäkin arvoisat edustajat haluan todeta että tässähän on kysymyksessä hyvin pitkään odotettu lakikokonaisuus yhdistetty eri säädöksistä ja saatu nyt sitten kahdelle puolelle aikaan muutoksia

eikö olisi aika kohtuutonta että ihmisen jonka koti on kiinni asuntolainassa laina voidaan sitten kaataa tällaisella yksipuolisella sopimuksella

me olemme lähteneet siitä että tämä prosessi on aivan liian pitkä kestäen maakuntakaavan valmistumisesta siihen että vuodesta kahteen ministeriössä yksi tai kaksi virkamiestä tutkii tätä yhtä ainoaa maakuntakaavaa ja aina mennään kuitenkin sitten hallinto oikeuteen ja katsotaan kuka oli oikeassa kuka väärässä

kokonaistuotannon laskun syitä on monia mutta erityisesti haluan korostaa viennin sijasta kulutuksen investointien merkittävää laskua

no kyllä me tiedämme sen että olemme ajautuneet tilanteeseen jossa useat etuudet ovat jääneet ajasta jälkeen

lisäksi vielä lopuksi on hyvä sanoa että kysymyksessä on parlamentaarinen kompromissi ja ne toiveet joita edustajilla on tämän parlamentaarisen kompromissin muuttamisesta suuntaan jos toiseenkin eivät välttämättä ole kovin realistisia

me olemme kaikki varmasti siitä samaa mieltä niin kuin valiokunta omassa mietinnössään esittää että kaikilla malleilla on hyviä ja huonoja puolia mutta tänään me olemme kiinnittäneet tässä salissa huomiota erityisesti yritysten osuuteen tässä kuviossa

haluan ensinnäkin todeta että rakkaalla lapsella on monta nimeä

olipa tämä sitten koulurauhapaketti tai vaikka lex gustafsson niin se kertoo siitä että haluan antaa heti alkuun tunnustuksen ministeri gustafssonin työlle

ne ovat merkittäviä ne ovat useiden satojen tuhansien ihmisten intressiryhmien isoja toiveita ja sen takia ymmärrän että tämä lakiesitys on puutteellinen

nimittäin tämä on täysin muuttumaton ja aivan hänen ansiotaan että olemme saaneet tämän lakiesityksen tänne eli omalta osaltani en ole halunnut koskea tämän lain sisältöön miltään osin

arvoisa puhemies

kyllä minun täytyy sanoa edustaja lohi että hyvää teidän puheenvuorossanne oli se että kiinnititte huomiota tähän perustuslailliseen lausuntoon siitä että toisen asteen opiskelijoita ja korkeakouluopiskelijoita ei pitäisi kohdella eri tavalla opintotuen ja opintososiaalisten etujen suhteen

käytännössä finanssikriisin seurauksena ja vaikutuksena kelaan kävi niin että hetken mielijohteesta hallitus kuitenkin poisti kelamaksun jolloin me pahensimme vieläkin kelan tilannetta siltä osin että tällainen riittävä pesämuna selkeä niin sanottu korvamerkittävä osuus kelan perusturvan rahoitukseen ei ole kuitenkaan enää itsestäänselvää

ei vain opposition vaan myös johtavien asiantuntijoiden mukaan on valittu selkeästi tehottomia keinoja

minusta se on suuri sääli että me emme ole käyneet samaa keskustelua samalla intensiteetillä siitä puolesta koska meillä oli jo laaja poliittinen yksimielisyys siitä että haetaan sellaista veromallia sekä tavallisille kuluttajille että yrittäjille joka nauttisi suurempaa laajempaa yksimielisyyttä

sitä mekin kannatamme

näin ollen uskon että jos ei ole yksimielisyyttä asioiden korjaamiseksi ne jäävät niin kuin jäävät ja kysymyksessä on kuitenkin arvokas kompromissi

mutta se että se määritellään ei voi aiheuttaa kuntapuolelle kustannuksia sen takia että nykyinenkin lainsäädäntö lähtee siitä että meillä on olemassa maksimikoko

ne jotka vieläkin epäilevät onko opposition pääviesti oikea siitä että hallitus on tehnyt suuria mokia talouspolitiikassaan kehotan teitä lukemaan yhdeksän eri asiantuntijan arviot hallituksen talouspolitiikasta helsingin sanomien sunnuntain numerossa

mutta sen sijaan minun täytyy sanoa että minä en ole koskaan kuullut en koskaan vielä tässä salissa ja olen kuitenkin kolmatta kautta jo tällaista perustelua tästä ihmisten tueksi perusturvan tueksi rakennetusta indeksisidonnaisuudesta jossa nämä tuet pysyvät ikään kuin aina siinä kyydissä missä sitten joka tapauksessa eläminen ja muu kallistuu

aikoinaan päätettiin että siinä voi olla jonkinasteista joustoa hyvin tilapäistä luonteeltaan mutta tämän tilapäisyyden määritelmän mukaisesti ei pitäisi olla joustoa niin että tämä maksimikoko voitaisiin jatkuvasti ylittää ja tästä syystä lisälaskun tuottamisen tässä asiassa jossa on jo lainsäädännöllisesti ehdoton maksimi olemassa ei pitäisi muuttaa sitä

arvoisa puhemies

tuo malli oli hyvin lähellä mutta ei kuitenkaan yksimielisesti saatu alkuun sitä tällaiseksi tulosperustaiseksi ja näin sitten tämä oli pidempi tie

tilannetta kouluissamme ja oppilaitoksissamme ei voi pitää tältä osin hyvänä

on elatustuen ja vammaisten tulkkipalveluiden siirtopäätökset ja nyt me arvioimme jo kovaa vauhtia sitä poliittisella kentällä pitäisikö toimeentulotuenkin maksatus siirrättää myöhemmin kelalle

hiukan kuitenkin särähti korvaan edustajan ajattelu siitä että kun käsitellään säästölakia niin säästöjä voitaisiin perustella sillä ovatko mielipidemittaukset näiden säästöjen takana vai eivät

poimin siitä nyt mielenkiintoisimmat koosteet tähän loppuun

mutta minusta on kuitenkin tärkeää omalta osaltaan että olen saanut tässä prosessissa olla tukemassa sellaisen ratkaisun löytymistä joka kuitenkin vastaisi tuota alkuperäistä tarkoitusta

vaalikeskustelu avarte esitellään väyrysksen toinen asia puhemiesneuvosto jota taas ymmärtää liikenne ja viestintävaliokunta jolle perustuslakivaliokunnan tavalla usein keskustelua syystä pääty

kyllä eduskunnassa tehtävänä on arvioida toteutuvatko nämä säästöt vai eivätkö toteudu ja sitten se on ideologisempaa käyvätkö suurelle yleisölle nämä tehdyt esitykset tai eivät

olen kyllä itse sitä mieltä että sosiaalityön näkökulmasta olisi aivan järjetöntä lähteä siitä ajatuksesta että kela hoitaisi toimeentulotuen perusosan maksatusta ja sitten kuitenkin sosiaalitoimessa arvioitaisiin uudelleen jokaisen asiakkaan kohdalla täydentävää osuutta

arvoisa puhemies artikkelissa kysyttiin asiantuntijoiden arviota hallituksen elvytyksen sisällöstä

hallitusohjelma ja kehittämissuunnitelma ja niiden linjaukset lähtevät siitä että oppilaskunnat vakiinnutetaan kaikkiin peruskouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin

mutta silloinhan olisi pitänyt hallituksen ryhtyä toimiin jolloin näitä olisi korotettu eikä siihen että selitetään täällä että indeksi pitää leikata jotta ihmisille jäisi edes saman verran käteen

yrttiaho kun kaipasitte että laitetaan uudelleenvalmisteluun tässähän minä nyt yritän sitä että näitä mitoituksia joista tekin puhuitte hyvällä ja syvällä rintaäänellä katsotaan kaikkien eduskuntaryhmien kesken ja sitä voidaanko semmoiseen tiekarttaan lähteä

nyt se on löytynyt ja siltä osin tietysti voi sanoa että tässä tämä mallin synnyttämisen paine ikään kuin perustelee sitä että keskustelu täällä on ollut varsin pitkää ja laveaa erityisesti juuri tästä seikasta

myllykoski olette oikeassa siinä että opetusta on vaikea järjestää vuoropäivähoidossa oleville lapsille keskellä yötä jos se on päivähoidon muoto johon lapset osallistuvat

oecdn ekonomisti henrik braconier toteaa taas että moni toimista oli päätetty tehdä jo aikaisemmin ja toteutusvaiheessa siihen lyötiin vain elvytysleima päälle

kansainvälisestikin tarkasteltuna suomalaiset lapset ja nuoret kokevat vaikutusmahdollisuutensa vähäisiksi

sitä varten ovat asiantuntijakuulemiset ja kyllä se minusta on aika iso juttu että valiokunnassa esimerkiksi valtiovarojen sivistysjaostossa meillä ei käynyt yhtään asiantuntijaa joka olisi kiitellyt tätä esitystä ei edes kuntaliitosta koska tähän liittyy niin paljon ongelmia

tietysti kansalaisten oikeusturvan ja yhdenvertaisuuden kannalta ei ole ollenkaan sama tehdäänkö päätöksiä kevennetysti oikeuksissa vai eikö näin tehdä

eli sellainen ajattelu että varhaiskasvatus olisi vain opetusta on mahdotonta toteuttaa käytännössä ja olette siinä oikeassa